arvoisa puhemies

kun yliopistolakia uudistettiin ja yliopistot joutuivat ja joutuvat edelleenkin rahankeruuseen saadakseen valtion vastinrahaa on selvää että kisan voittajat ovat pääkaupunkiseudun yliopistoja ja korkeakouluja

kuitenkin helsingin ulkopuolisilla yliopistoilla ja korkeakouluilla on erittäin suuri merkitys omien alueittensa kehittäjinä mikä myöskin pitää huomioida kun vaikuttavuutta arvioidaan

ja vaikka julkisessa keskustelussa aina silloin tällöin ehdotetaankin yliopisto ja korkeakouluverkkoa supistettavaksi on muistettava että myös maaseutuyliopistoihin ja korkeakouluihin on syntynyt menestyksekkäitä huippututkimuksen yksikköjä ja paremmalla rahoituksella tulokset saattaisivat olla vielä komeampia

täällä on monessa puheenvuorossa korostettu sitä miten tärkeätä liikunta on meille kaikille mutta yhtä tärkeää on minusta myös kulttuuri ja taide

siitä on ihan kiistattomia tutkimustuloksia olemassa että kulttuurin harrastaminen ja erilaiset taideharrastukset lisäävät hyvinvointia ja terveyttä ja aivan kuin edustaja juvonen täällä sanoi niin tilausta tämänkaltaiselle toiminnalle on

minusta on erittäin hyvä että urheilu ja kulttuuriministeri on samassa persoonassa ja voi tasapainoilla näitten asioitten välillä

niihin apurahoihin tietenkin tarvittaisiin ilman muuta lisäystä ja olisi tärkeää että myös apurahataiteilijoitten eläketurvaa ja muuta toimeentuloturvaa pystyttäisiin parantamaan

minkälaisia hankkeita on näissä epätyypillisissä toimissa toimivien

arvoisa puhemies

on aina hauska kuunnella tämmöisiä hyvin perusteltuja ja kiihkeitä mielipiteitä ja minun on ihan pakko tarttua tähän naisasiaan sillä tavalla että on erilaisia tutkimuksia siitä kuinka paljon kehitysapuun käytetyistä naisille kohdistetuista varoista naisten koulutushankkeisiin ja naisten terveyteen ja perheolojen parantamiseen kohdistetuista rahoista on tuottanut hyvää tulosta

naisten osuuskunnat ja naisten pankit monessa kehitysmaassa ovat itse asiassa käynnistäneet tämmöistä hyvää taloudellista kehitystä ja näistä nämä varat mitä ne naiset näistä hankkeistaan saavat menevät useimmiten sen perheen hyväksi ja siellä sitten useasti niin että myös tytöt pääsevät kouluun ja koulutukseen

tästä on saatu hirveän hyviä tuloksia tansaniassa esimerkiksi ja myös näitten afrikkalaisten nuorten politiikkakoulu on tuottanut erittäin hyvää tulosta niin että kyllä tällaisetkin hankkeet ovat aivan erinomaisen tärkeitä silloin kun puhutaan kehitysavusta

talousarviossa sekä yliopistoindeksin saaminen täysimääräisenä että opintorahan indeksisidonnaisuuden toteuttaminen ovat tärkeitä ja oikeita korkeakoulupoliittisia valintoja jotka nyt viimeinkin pannaan toimeen

opintotuki on opiskelijan perusturvaa ja samalla ainoa vähimmäisetuus joka ei tähän asti ole ollut sidottuna elinkustannusten nousuun

tutkimuslaitosten ja rahoituksen uudistuksessa on painotettava tutkimuksen yhteiskunnallisen tarpeen lisäksi myös sen toteuttamisen tieteellistä itsenäisyyttä ja pitkäjänteisyyttä

tämä on erittäin positiivista kehitystä sillä suomalaisten lainauskorvausten taso on pahasti jäljessä pohjoismaisesta tasosta siitäkin huolimatta että tällä hallituskaudella korvauksia on korotettu tuntuvasti

suomalaisen tutkimuksen opetuksen ja osaamisen kehittämiseksi erityisesti kotimaisilla kielillä harjoitetun tieteen edistämiseksi korvausjärjestelmää tulee laajentaa vielä tällä kaudella

koulutuksen ja tutkimuksen tavoin kulttuuri ja kulttuuripalvelut tulisi jatkossa kuitenkin nähdä investointeina hyvinvointiin ja työkykyyn ja vähintäänkin suoraviivaisten säästöpaineiden kohdistamisen niihin tulisi olla jo vihdoin ohi

samoin yksinyrittäjien ja muiden luovien alojen harjoittajien eläkeasiat ja toimeentulo on vihdoinkin saatava kuntoon

arvoisa puhemies

myös huonokuntoiset sillat aiheuttavat ongelmia puhumattakaan alemmanasteisesta tieverkosta jonka kunto on päässyt varojen puutteessa huolestuttavan huonoksi eikä tämäkään budjetti lupaa parannusta

kuitenkin vuodenvaihteessa voimaan tulevan rikkidirektiivin aiheuttamia kuluja kompensoimaan nostettiin rekkojen mittoja ja massoja mutta tuo hyöty uhkaa jäädä saamatta juuri huonokuntoisen alemman tiestön ja korjaamattomien siltojen vuoksi

hallitusohjelman mukaan piti päivittää valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja käynnistää uusia toimia sen parantamiseksi sekä huolehtia alempiasteisen tieverkon kunnosta maaseutuelinkeinojen ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset turvaavalla tavalla

mutta eipä tässä vielä kaikki

pitkien etäisyyksien maassa herra puhemies liikenteen tarpeet ovat tietenkin moninaiset ja tässä haluan puuttua vielä yhteen mielestäni tärkeään asiaan nimittäin joukkoliikenteeseen jota on nyt kyllä muuallakin kuin kaupungeissa ja aivan erityisesti muuallakin kuin täällä pääkaupunkiseudulla

jo vuosia ihmisiä on ohjattu joukkoliikenteen käyttäjiksi mutta uusien kilpailuttamismenettelyjen vuoksi monet bussireitit jäävät ajamatta ja maaseudulla on ongelmia päästä jopa palvelujen äärelle kuntakeskuksiin ja kaupungista toiseen

arvoisa puhemies

minä olen ainakin kerran tämän päivän keskusteluissa kuullut lausahduksen siitä että sivistysvaltion mitta on se miten se kohtelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisiansa

minusta tämä lausahdus on hyvä pitää mielessä kun käsitellään tätä lakiesitystä

itse pidän tätä palvelurakennemuutosta silkkana säästölakina enkä voi hyväksyä heikommassa asemassa olevien ikäihmisten huonoa kohtelua

arvoisa puhemies

osittain näissä keskusteluissa mitä päivällä jo käytiin tuli minusta ilmi tämmöisiä tosi vanhakantaisia ajatuksia siitä mitä kehityspolitiikka voisi olla

että ei nyt sentään enää sukkia afrikkaan

valtiontalouden kehyspäätös ei ylläpidä kehitysyhteistyömäärärahojen kasvua kohti ykssa ja eussa sovittuja velvoitteita

edustaja virolainen tuossa kertoi tästä vaikuttavasta puheenvuorosta minkä kuulimme tuolla kurssilla ja mikä perustui perhepolitiikkaan ja sen hyvään hoitamiseen ja siihen miten hyvällä perhepolitiikalla voidaan saada syntyvyyttä alemmaksi ja tämmöisen yhteisön hyvinvointia paremmaksi

suomen kehityspolitiikassa onkin syvennetty ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja on pyritty edistämään vähemmistöjen erityisesti esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen ja vammaisten oikeuksia

myös ympäristöoikeudet liittyvät tiiviisti ihmisoikeuksiin

pitkiin kehityshankkeisiin ja teemakohtaisiin hankkeisiin on ollut haastavaa tuoda ihmisoikeustavoitteita mutta tähänkin voidaan etsiä uusia ratkaisuja vielä tällä hallituskaudella

ihmisoikeusperustaisen kehitysyhteistyön vahvistamiseksi olisi myös lisättävä demokratiatuen ja kansainvälisen demokratiayhteistyön painoarvoa suomen kehityspolitiikassa

kyse on eurooppalaisen esimerkin mukaisesta monipuoluedemokratiasta ja aktiivisten kansalaisjärjestöjen yhteiskuntaa edistävästä kehityspolitiikasta jossa suomi on vahvuuksistaan huolimatta edelleen aloittelija

myöskään ulkoministeriön tänä syksynä laatima demokratiatukilinjaus ei tue niitä

vähintäänkin demokratiatuen nykyiset resurssit tulisi saattaa hallinnonalalla pysyvämpään muotoon jotta suomen demokratiapolitiikkaa voitaisiin kehittää pitkäjänteisemmin

edustaa kymäläinen poissa edustaja paloniemi